valitettavasti kansalaisilla ja yrityksillä tällä hetkellä ei ole riittävän syvää luottamusta hallitukseen

veroratkaisuilla on kannustettu suomalaisia työntekoon ja houkuteltu ryhtymään yrittäjiksi

niin kuin täällä aiemmin tuli esille eivät yhteisön säännöt estä päinvastoin antavat mahdollisuuden siihen että tämän kentän tuotolla voidaan tukea maakunnan kenttien toimintaa

tämä yhtiö tuottaa myös muuta perustuotannon komponenttia jolla esimerkiksi rehustuksessa on valtava merkitys

paikallisesti kuitenkin tiedetään parhaiten miten palvelut tulee järjestää

tämä on tärkeää erityisesti työurien jatkamisen näkökulmasta ja samalla voi vapautua työpaikkoja esimerkiksi nuorille työttömille

veronkevennyksillä ja niiden painottamisella pieni ja keskituloisiin työllisyys talous ja kotimainen kysyntä on saatu kasvuun

jos halutaan puolustaa suomalaista yrittäjää valtion on jollakin tavalla mentävä vastaan ja mahdollistettava se että yritys voi elää ja yritys voi työllistää

jos on olemassa pienikin mahdollisuus että vältämme isomman riskin ja siitä suomalaisille aiheutuvat murheet teemme kaikkemme että ne vältettäisiin

minusta tähän strategiaan pitäisi liittää sokerin perunatärkkelyksen kasviöljyn ja tämän viinan lisäksi kaikki nämä klusterin eri osat ja yrittää synnyttää ratkaisua jolla suomalaista työtä ja kasvua saadaan aikaan

arvoisa puhemies

lisäksi budjettiesitys parantaa opiskelijan asemaa sairastumistilanteessa

keskustan eduskuntaryhmä pitää hyvänä että vanhasen kakkoshallitus jatkaa vanhasen ykköshallituksen keskustalaisella kannustavalla verolinjalla

siitä on lähdettävä että tähän on tultu

tärkeä on myös lasten korvatulehdusrokotetta koskeva linjaus joka vähentää merkittävästi sairaalahoitoja terveyskeskuskäyntejä ja vanhempien poissaolopäiviä

kuitenkin nämä jäsenmaksut on tarkoitettu edunvalvontaan ja nimenomaan niiden naisten ja miesten etujen parantamiseen ja tulotason määrittelyyn ei minusta missään nimessä poliittisen toiminnan tukemiseen

olemme tilanteessa jossa ei ole helppoja ratkaisuja

olen vakuuttunut siitä että tällaisella strategialla jolla kerätään tätä klusteria saadaan parempi lopputulos kuin sillä että myydään jotain osia ja menetetään sen klusterin kokonaisvetovoimaa

arvoisa puheenjohtaja

selonteko on hyvä tarina ja tarina elääkseen tarvitsee tietynlaisia konkreettisia tekoja jotta metsien saavutettavuus ja met sien terveydentila voidaan ylläpitää

yhdysvaltain finanssimarkkinoiden kaltaisiin epävarmuuksiin voidaan vastata parhaiten pitämällä oma kotipesä kunnossa

jos näin päätetään että poliittista toimintaa tuetaan silloin olisi syytä että avoimesti kerrottaisiin mitkä poliittiset puolueet ovat saaneet tai ketkä henkilöt niin kuin keväällä tehtiin

kiitän ja toivon että eduskunta tukee suomen selviytymistä tässä asiassa

maatilatalouden kehittämisrahaston määrärahasiirrot varmistavat että maatalouden investointitukien rahoitukseen on riittävästi varoja käytettävissä

saavutettavuudella tarkoitan sitä että se kehys joka on eduskunnan käsiteltävänä ei varmista sitä että puuhuolto kaikkina vuodenaikoina vuorokaudenaikoina toimii niin että viimeisestäkin metsäpalstasta voidaan se puuerä kuljettaa sinne lähimmälle tehtaalle

tasasuuruiset veroasteikkojen kevennykset ilman todellisia painotuksia pieni ja keskituloisiin olisivat tässä tilanteessa väärää politiikkaa kun kotimaista kysyntää nyt on selvästi lisättävä

silloin tietenkin puhuttiin paljon paljon pienemmistä summista ja niin kuin täällä jo kuultiin

arvoisa puhemies

pakko on myöntää että viime aikoina on tehty paljon asioita jotka ovat vieneet asioita oikeaan suuntaan mutta samaan aikaan kuitenkin meidän kaikkien on tunnustettava se että menetämme työpaikkoja emme saa aikaan kasvua emmekä pääse mukaan siihen orastavaan pieneen kasvuun joka euroalueella ja naapureissamme on ja se edellyttää sitä että me tarvitsemme uudenlaisia toimia

arvoisa puhemies

nyt on puhuttu kymmenistä miljoonista

energiantuotanto suomessa on suuren muutoksen kynnyksellä

terveydentilan ylläpitäminen esimerkiksi kirjanpainajatuhot tarkoittaa sitä että metsät jatkossakin tarvitsevat kirvestä

totuus on että juuri pienituloisten veronkevennykset lisäävät varmimmin kotimaista kulutusta ja työllisyyttä

käsittelyn pohjana oleva energiapaketti nojaa vahvasti eduskunnan vajaa vuosi sitten hyväksymän hallituksen ilmasto ja energiapoliittisen selonteon linjauksiin

keskustan eduskuntaryhmän mielestä ympäristöystävälliseltä bioetanolilta ja biodieseliltä on poistettava perusteeton päästövero

ja että se kirves siellä metsässä toimii se edellyttää että meillä on sellainen rahoituslaki joka varmistaa erilaisten toimenpiteiden mahdollisuuden

euromääräisesti pienituloisten kevennys jää suurituloisten kevennyksestä

esitykseen sisältyvillä energian säästötavoitteilla uusiutuvien energioiden käytön edistämisellä ja ydinvoiman lisärakentamisella on yhteinen tavoite ilmastolle haitallisten päästöjen vähentäminen

mikäli talouspolitiikka olisi hoidettu toisin saattaisimme ollakin tilanteessa jossa veroja pitäisi laskemisen sijasta nostaa

meidän pitää satsata entistä enemmän tutkimukseen meidän pitää pystyä rohkaisemaan entistä enemmän ihmisiä työllistämään itsensä ja luomaan sen kaltaisia työpaikkoja joita välttämättä ennen ei ole ollut

työsuhdematkalipun veroedun parantaminen lisää joukkoliikenteen käyttöä työmatkaliikenteessä

keskustalaiset pääministerimme ja suomalainen talouskomissaari ansaitsevat erityiskiitoksen työstä eun yhteisen talouskoordinaation edistämiseksi jolla vastaavat karikot onnistutaan tulevaisuudessa toivottavasti väistämään

paitsi että olemme tekemässä tämän vaalikauden merkittävintä ja kauaskantoisinta päätöstä on ilmaston ja ympäristönsuojelu tämän vuosisadan merkittävin kansainvälinen haaste

arvoisa puhemies

oletteko valmiit tunnustamaan että vanhoilla asenteilla ja ohjelmilla ei päästä eteenpäin vaan pitää tarttua johonkin uuteen ja pitää ottaa myöskin entistä enemmän riskiä

vanhasen kakkoshallituksen veropolitiikasta löytyy myös eroja vanhasen ykköshallituksen veropolitiikkaan

hallituksen esitys antaa vastauksia kasvihuonepäästöjen vähentämiselle turvaten samalla sähkön ja energian kohtuuhintaisen saatavuuden sekä työllisyyden ja aluetalouksien vahvistamisen

arvoisa puhemies

minä olen moneen otteeseen todennut täällä että rahoituksen saatavuus on yksi pullonkaula ja nyt tässä tulevassa ratkaisussa tätä edelleen vaikeutetaan

energiapaketin toteuttaminen nojaa vahvasti kotimaisten puhtaampien energialähteiden käytön lisäämiseen kestävään ympäristöteknologiaan ja energiaomavaraisuuden kasvuun

budjetissa kohdennetaan lisää varoja myös kansallispuistojen palveluvarustuksen parantamiseen ja on tärkeää että hallitus päätti kohdentaa nämä lisäresurssit heikon työllisyyden alueille

monet meistä suomalaisista ovat tehneet sijoituksen yrityksen oman pääomaehtoisen rahoituksen vahvistamiseksi jotta yritys sen tase on mahdollistanut sen että se on voinut saada pankista tai finnverasta lainaa ja moni on sen ottanut lainarahalla

on hyvä että monista muista maista poiketen suomen rikkaista luonnonvaroista löytyvät lääkkeet vastata ilmastohaasteisiin

edelleen on kuitenkin paljon niitä jotka eivät syystä tai toisesta voi käydä töissä ja joita veronkevennykset eivät samassa määrin koske

budjettiesitys parantaa julkisen hallinnon toimivuutta monin tavoin

energian säästämisen lisäksi voimme jatkossa korvata merkittävän osan fossiilisista tuontipolttoaineista kotimaisella uusiutuvalla tuotannolla ja muilla vaihtoehdoilla

tuomioistuinten käsittelyajat lyhenevät ja sama koskee turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja ja vastaanottokeskusten ruuhkia

merkittäviä ja perusteltuja ovat myös ehdotetut lisäpanostukset rajavalvontaan öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseen ja poliisien työllistämiseen

pitkän polun päässä odottaa ympäristöltään puhtaampi alueellisesti ehyempi sekä uutta hyvinvoinnin perustaa rakentava suomi

vanhasen kakkoshallitus on toteuttanut lupauksiaan eläkeläisten oikeudenmukaisemmasta verotuksesta

hallituksen lisätalousarvion yleisperusteluissa todetaan että maailmankauppa ja talous kehittyvät positiivisesti

eläketuloa saavilla puolisoilla kunnallisverotus on kuitenkin edelleen jonkin verran kireämpää kuin yksin elävillä eläkeläisillä

yhtä vähän voimme luottaa siihen että nyt otettava velka kyettäisiin maksamaan takaisin pelkästään veroja korottamalla olivat ne sitten ansio pääoma ympäristö tai välillisiä veroja

emme tee päätöksiä vain itseämme varten vaan ennen kaikkea olemme rakentamassa parempaa tulevaisuutta jälkipolville

arvoisa ministeri nyt tarvitaan voimakkaampia toimia suomalaisen työn ja suomalaisten yritysten puolesta

arvoisa puhemies ajattelin tehdä kyllä kysymykseen ministeri sinikka

keskustan eduskuntaryhmä antaa hallitukselle ja erityisesti elinkeinoministeri pekkariselle tunnustuksen energiapaketin määrätietoisesta perusteellisesta ja ripeästä valmistelusta

se puolestaan edellyttää että meillä on palkanmaksuun kykeneviä yrityksiä

ainoastaan tätä kautta suomalaisten yritysten kilpailukyky voi parantua ja tehostua mikä osaltaan sitten vaikuttaa siihen että suomalainen hyvinvointivaltio voi tulevaisuudessa säilyä

meille suomeen on syntynyt aikojen kuluessa erilaisia tuotantotapoja ja erilaisia ylläpitäjiä terveydenhuoltoon ja ehkä julkinen sektori ja sen tuotantotavat ja johtamisjärjestelmät ovat nukkuneet prinsessa ruususen unta

kaikessa yksinkertaisuudessaan tästä terveessä taloudenpidossa on kysymys

ilmastonmuutoksen torjumiseksi laadittuja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia tavoitteita ollaan näin siirtämässä konkreettisiksi poliittisiksi päätöksiksi

arvoisa puhemies

huolehtia yritysten tulevaisuudesta työn tuottavuuden kasvusta yritysten palkanmaksukyvystä suomalaisesta työllisyydestä ja tätä kautta verotulojen riittävyydestä

kun keskustelee yrittäjien ja kotita louksien edustajien kanssa usein he nostavat esiin että kun ei voi luottaa kun ei voi ennustaa ei uskalla investoida ei uskalla kuluttaa

arvoisa puhemies

sen tähden nyt on käynyt niin että julkinen sektori joutuu kantamaan raskaampaa potilaskuormaa ja terveydenhuoltohenkilöstö erityisesti lääkärit hakeutuvat helpommin yksityiselle sektorille ja jotta tämä vinoutuma voidaan korjata julkinen sektori pitää saada houkuttelevammaksi

ydinkysymys on se että meidän pitää löytää vastaus siihen kykenemmekö antamaan luottamusta tulevaisuuteen niin että syntyy investointeja syntyy kulutushalukkuutta ja syntyy uskoa siihen että me suomessa pystymme ottamaan sen aseman joka meillä aikanaan on ollut

eivät kai ne vain ole sellaisia kuin esimerkiksi yksityisteiden leikkaukset ja tilattujen lehtien arvonlisäverot ja joukkoliikenteen määrärahojen vähentämiset

potilas on se joka äänestää jaloillaan

mitä ovat nämä uudet mahdollisuudet joilla voitaisiin hankkeita vauhdittaa ja joilla voitaisiin kireiden raamibudjettien ulkopuolelta mahdollisesti saada rahaa

kysynkin pääministeri

mitä hallitus aikoo tehdä että julkinen terveydenhuolto erityisesti perusterveydenhuolto olisi houkuttelevampi ja että lääkärit kokisivat että sinne kannattaa hakeutua työhön

pienituloisilla jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää kotitalousvähennystä on mahdollisuus saada tarveharkintaista energia avustusta

tämä budjettiesitys sisältää paljon panostuksia tulevaan kasvuun muun muassa liikennehankkeet ja budjettiesityksen toimet metsä ja telakkateollisuuden turvaamiseksi

korjaus ja energia avustuksiin tulee merkittävä korotus

arvoisa puhemies

pääministeri vanhasen kakkoshallitus on esitellyt eduskunnalle yhteisvastuun oikeudenmukaisuuden ja kestävän taloudenpidon budjetin

toimenpiteitä ei siksi pidä asettaa paremmuusjärjestykseen vaan ohjelmaa on toteutettava määrätietoisesti ja tasapainoisesti

julkisen talouden alasektoreista vain työeläkelaitokset on ylijäämäinen

varmasti meille kaikille on tärkeää että myös niistä jotka eivät vanhuuden vanhemmuuden tai muun syyn vuoksi voi itse elantoaan hankkia huolehditaan